heinäluoman tapaan ja totean että loistavaa että tämä hallituksen esitys on nyt tässä

sillä sekunnilla kun piti jotakin sanoa tässä nyt edelleen päällä olevassa finanssikriisissä hän muisti tämän asian tämän historian ja otti sen esille ja taisi olla ensimmäinen julkinen esiintyminen jossa hän sanoi että oecd sopimus pitää kaivaa esille

kyllä pitää olla valtavan hyvä kalusto ja valtava valmius henkilöstössä että pystyy hoitamaan rajaturvallisuuden tuolla

saamelaisten enemmistö asuu täällä pääkaupunkiseudulla ja uudellamaalla

missä kunnossa se oli mitä se oli syönyt jnp

jotta ne olisivat päässeet edes katseluetäisyydelle ne ovat joutuneet ennakkoon panostamaan tarjouspyyntöilmoituksia seuraavaan ammattitaitoiseen henkilökuntaan

heikkinen kuvasi tätä ilmiötä että tämä pikavippihomma pyyhkäistäisiin nyt olemassa olevista käytännöistä välittömästi pois mutta se ei taida onnistua kyllä millään

eikö se ole sillä tavalla ihan hyvä että äänet liukuvat mukana niin sanotusti

tuskin mikään muu paikkakunta on ihan niin tarkkaan selvittänyt kuin joensuu tämän asian ainakaan minä en muita tiedä niin että pystyisin siteeraamaan

sitten toinen on se millä tavalla ovat käyttäytyneet puoluejohtajat jotka ovat puoluejohtajiksi tulleet valituiksi eri puolilta maata

arvoisa puhemies

tällä tavalla saatiin luotua sellainen järjestelmä joka oli riistataloudellisesti jos haluaa näin sanoa oikein ja toimiva ja mahdollisti kannan runsastumisen

he kaikki imeytyvät uudellemaalle

kun kysymys on yhteisöverotuotosta niin siinä pitää katsoa se mistä se koituu ja mihinkä kuntayhteisöt ovat tähdänneet tuloja saadakseen ja työpaikkoja saadakseen ja sitten kun yhteisöjä verotetaan millä tavalla yhteisöverotuotto jaetaan eri saajaosapuolten kesken

tässäkin ehkä keskustelu ja lähestymiskulma vtvn seuraavissa raporteissa ovat hivenen syvällisempiä kuin se lähestymiskulma tällä hetkellä on

arvoisa puhemies tämä on hyvä askel oikeaan suuntaan muttei vielä lopullinen u tai ahvenanmaa ei ole vielä saanut paikka euroopan parlamentissa

sitten ilmestyivät juuri ne joista tehtiin tässä kahdenvälisiä tietojenvaihtosopimuksia ja nimenomaan siinä tarkoituksessa että oikeastaan tekemättä yhtään mitään pääsee sieltä mustalta ja harmaalta listalta itse kukin veroparatiisi konkreettisesti veroparatiisisaari pois ja se on tässä kiusallinen yksityiskohta

toisaalta se kylläkin säästi itse hankinnan hinnassa mutta toisaalla se menetti huonoimmassa tapauksessa merkittävän paikallisen tai alueellisen veronmaksajan ja työllistäjän

nyt se on täällä niin nopeasti kuin se nyt on ollut mahdollista kun sen valmistelu käynnistettiin tämän vaalikauden alusta niin on hyvä että se on nyt täällä

sitten kävi niin että tämä maahanmuutto ilveksen osalta kuihtui pois olkoot sen syyt sitten mitä tahansa mutta joka tapauksessa me saimme sen kannan pohjan joka meillä nyt on

arvoisa puhemies

näin kokonaistulos on kunnan kannalta negatiivinen

on erinomaisen hyvä asia että mietintö on yksimielinen ja että siihen on tullut näitä lausumaehdotuksia kolme ja ne ovat sellaista sorttia että niihin voi mielellään yhtyä

minusta tässä asiassa nyt luottaen siihen että oikeusministeriö on tehnyt parasta mahdollista työtä pitäisi voida menetellä sillä tavalla että on pakolliset kuulemiset ja sen jälkeen tämä asia palaa välittömästi isoon saliin niin että se pystytään vahvistamaan ja tässä sanotaan että se tulee noin kolmen kuukauden sisällä vahvistamisesta voimaan sitä voitaisiin käytäntöön soveltaa

vaatii kyllä erittäin laajaa mielikuvitusta ja suorastaan fantasiaa parhaimmillaan että pystyy todistamaan että tässä ei toteutettaisi epätasa arvoisuutta työnantajien kesken

tietenkin suuret kansalliset ja erityisesti ylikansalliset toimijat ne joiden aikaansaannosta euroopan yhteisön kyseessä oleva lainsäädäntö pohjimmaltaan on

nauclerin puheenvuoro oli hyvin selventävä historiallisesti

sillä tavalla tavallaan kunnat oikeudenmukaisella tavalla ovat pelissä mukana myöskin kurjalla hetkellä mutta myöskin sillä tavalla että vähän sitä laskua vaimennetaan joka muuten olisi olemassa

elikkä tässä ei saavuteta sitä veroparatiisit kuriin tilaa johonka alun perin pyrittiin ja sen takia tässä tulee suuri tehtävä oecdlle mahdollisimman pian aloittaa nokanvalkaisu tässä asiassa

minä olen yrittänyt palauttaa mieliin mikä oli se erityinen pointti joka hankintalakia säädettäessä johti siihen että eun hankintadirektiivin kynnysarvojen maksimit alitettiin niinkin paljon kuin alitettiin koska sillähän täytyy olla jokin erityinen peruste joka sai meidät vakuuttuneiksi siitä että näin pitää tehdä

arvoisa puhemies

minä olen kyllä sitä mieltä että nyt on käsiteremontti paikallaan kun tarkoitetaan ihan kokonaan muuta kuin mistä perinteisen suomen kielen viestinnässä siinä on todellisuudessa kysymys

ja ed

kilpailuarvona läpinäkyvyys itse tarjousmenettelyssä on varmasti lisääntynyt mutta toisaalta houkutus sortua lahjontaan on niin ikään lisääntynyt

pulliainen jatkaa siitä samasta vielä yhden värssyn verran

se jo esittelyssä sanotaan että möhlitään sen kun kerkii kerta kaikkiaan ja se johtuu siitä vaan yksinkertaisesti että kun on ruvettu möhlimään niin möhlitään loppuun saakka

aivan lyhyesti täsmälleen näinhän se meni mutta siinä muuttui kaikki muukin elvytyspolitiikaksi

se mitenkä asiat ovat on tullut esille erittäin selvästi ja yksiselitteisesti edustajien manninen ja kallis täällä käyttämissä puheenvuoroissa

ajattelen vaan oulua tässä katsannossa jyväskylää jnp

lehdistö kertoi juuri kuinka patrian toimitusjohtaja sai lopullisesti lähteä lahjuksen antamiseen ja lahjontaan elinkeinotoiminnassa liittyvien epäilyjen vuoksi

ahde äsken totesi elikkä hän saman asian sanoi kahdella eri tavalla johtuen siitä että hänen piti selventää se että ei siinä nyt oikeastaan siitä ollutkaan kysymys vaan oli ihan kokonaan muusta kysymys

mutta se mikä siinä tilanteessa saattoi todella toteutua oli se että jäi lomauttamatta ja jäi lakkauttamatta vakansseja juuri tästä syystä

tämä homma voitaisiin hoitaa nyt niin koska nyt kun talous heikkenee on tämä nuorisoporukka jolla ei ole mitään kesäduunia

kun ecofinissä ruvettiin laskemaan ovatko hallitukset noudattaneet elvytystavoitteita niin silloin kaikki verojusteeraukset ja kaikki laskettiinkin elvytykseksi

elikkä tässä jää arvottamisen kohteeksi ainoastaan se että mikä merkitys annetaan sille houkutellaanko tänne paluumuuttajia vai ei

sitten ihan lyhyesti tästä transaktioverohommasta

se on mainio ajatus

kilpailut voittavien toimijoiden taustat saattavat vastaavalla tavalla hyvinkin viitata harmaan ja mustan talouden puolelle kuten monet edustajat ovat jo ehtineet todeta

ja nyt minä odotan todellakin että vtvltä tulee oikein selvä luku seuraaviin raportteihin siitä mitkä olisivat järkeviä sellaisia käsitteitä että tavallinen kaduntallaaja ymmärtää mitä niillä tarkoitetaan

muistan kuinka silloinen ministeri oli näitten kannalla ja niistä sitten valittaisivat valiokunnan mietinnössä lausun tai anteeksi mietinnössä on taisi valiokuntalausunnoissa olla muitakin mielipiteitä

niitä on kymmeniä ja kymmeniätuhansia joilla ei ole mitään tuloja ei kesäduunia ei harjoittelupaikkaa ei mitään ja edes heidän taloutensa pelastamiseksi voitaisiin tässä toimia

hyvä että sosialidemokraatit ovat sitä ryhtyneet ajamaan

siis meillä oli itse asiassa neljä saaliseläintä aikaisemman kahden sijasta ja tällä tavalla sitten syntyi semmoinen tilanne että kun tullaan siinä runsastumisessa tiettyyn vaiheeseen sitten tapahtuu tavallaan sellainen hypähdys ja se hypähdys tapahtui nyt niin että ilveksiä on jo reilusti toistatuhatta kappaletta

kalliksen näkemyksen mukaan tämä on niin merkittävä näkökohta että pitää hylätä tämä ja me hallituspuolueet olemme sitä mieltä että se ei ole niin merkittävä näkökohta että pitäisi hylätä tämä neuvoteltu sopimus vaan se pitää hyväksyä

ja vastauspuheenvuoroja edustajia

kiusallista siinä on se että arabit ovat menneet asiassa kappaleen karkuun elikkä kysymys on siitä että arabipankkijärjestelmässä transaktiot merkinnät hävitetään kokonaan pois

silloin kaikki ne dubiot joita silloin esitimme asiaan ne kaikki olan kohautuksella dementoitiin niin että niillä ei ole yhtään mitään käytännön merkitystä näistä selvitään ihan hyvin yksinkertaisesti koska kuitenkin ahvenanmaa kuuluu suomeen itsehallinnollisena alueena elikkä se kaikki kanavoituu asiallisesti suomen tasavallan kautta brysseliin

camorra ja cosa nostra tyyppiset ilmiöt ovat rantautuneet maahamme viime vuosina näyttävällä tavalla

ja tässä tilanteessa on erinomaisen paikallaan nyt todellakin katsoa tarkkaan kun valtion varoja käytetään rakennustoiminnan edistämiseen aivan oikein suhdannetilanteesta johtuen niin kuin ed

joka tapauksessa näin

minusta tuntuu että oikeastaan se painavin kriteeri oli se että tällä tavalla yrityksiä opetettiin siihen kilpailutukseen siis siihen tapaan millä nyt asiallisesti kilpailu käydään läpi

mutta se toinen malli olisi tämä elvytyspolitiikka ja sen suhteen kun tämä tilaisuus on suotu palautan mieliin mitenkä tässä suhteessa on nyt mualima muuttumassa

tässä on se pullea serkkudells ja jussi osaa kern des pudels jos niin sallitaan sanoa

helppo on pärjätä kun ei välitä ympäristön ja luonnonsuojelulainsäädännöistä eikä lainausmerkeissä sanottuna muisteta maksaa julkiselle vallalle sille kuuluvia veroja ja maksuja

siellä missä tekee talletuksen sille talletukselle saat koodin ja sillä koodilla se on nostettavissa toisesta pankkiyksiköstä saman järjestelmän piirissä ja kun se on nostettu kummassakin päässä transaktiomerkinnät hävitetään kokonaan pois ja kukapa siinä veroja sitten maksaa yhtään missään mitään

lauslahti omassa puheenvuorossaan totesi sen erinomaisen hyvin minkä kokoiset hankinnat ovat johtaneet mihinkin tulokseen ja markkinaoikeuteen on saatu semmoinen oikein sopiva ruuhka joka olisi jäänyt tavallaan pois jos nämä kynnysarvot olisivat olleet korkeampia

me tutkimme sitä parhaillaan tarkastusvaliokunnassa ja niihin talkoisiin toivon myöskin vielä intensiivisemmin vtvtä jatkossa mukaan

yllättäen tässä selvisi valiokuntakäsittelyssä että maaliskuun tulos oli jo sellainen että nyt siirryttiin sukanvarsipolitiikkaan elikkä toisin sanoen kun tähän saakka kansalaiset olivat noudattaneet hallituksen vetoomusta kuluttakaa ja käyttäkää niitä varallisuuksianne hyväksi nyt se tyyli muuttuikin toiseksi

meillä tutkinnan alaisena oleva vantaalainen camorra tyyppinen tapaus lokapojat tullee pysymään pitkään lehtien otsikoissa

jos lasketaan sillä tavalla kuin ed

tässä yhteydessä on kyllä mielestäni paikallaan kuulostakoon miltä tahansa vaatia että nyt ne vanhat verorästit on maksettava ja jatkettava terveellä rakennusfirmapohjalla tästä eteenpäin

naucler äsken totesi jo neljäs kerta kun muutetaan tätä itsehallintolakia tänä aikana

näin on kuin sanoin

jos niin on se aina jäniksillä jos vaikka on aina tylsä saalista ja ilves on ainut saalistaja saattaa kanta pienentyä

arvoisa puhemies

edellisillä kerroilla on kiinnitetty laajasti huomiota siihen mitä kaikkea tästä voi seuratakaan ja nyt jälleen olemme tulleet tilanteeseen että pitää muuttaa

mutta vielä lopuksi totean paljuselleistä että myös minun tietooni tullut joka on tärkeä seikka että nyt kun vankiloita lopetetaan niin osittain lopetuksen kohteeksi joutuisi semmoisia tiloja joissa on nämä tilat ja sitten toisaalta niitä joissa ei ole

elikkä toisin sanoen nyt kun tämä parin vuoden harjoitus erä on takanapäin on erinomaisen hyvä aika korottaa näitä kynnysarvoja elikkä tuplata ne koska nyt sitten ne jotka ovat halunneet oppia ovat voineet opetella tämän hankintamenettelyn siihen liittyvät kilpailutusrituaalit ja myöskin sen kuinka sitten jos häviää kilpailun valitetaan markkinaoikeuteen

niissä on arabipankkiyksiköitä pankin sisällä mikä tekee tästä vielä kiusallisemman asian

nyt vaan sattuu olemaan arvoisa puhemies niin että lyhyellä aikavälillä ei ole lineaarista yhteyttä valitettavasti tavallaan näitten elukoitten määrän ja vahingon taloudellisen vasteen kanssa

nauclerin puheenvuorosta minulle erityisesti mieleen tuommoisena mielleyhtymänä oli että luojan kiitos ahvenanmaalla puhutaan ruotsin kieltä

elikkä linjanmuutos tapahtui sehän oli odotettavissa ja nyt sitten talletuskanta rupesi pankeissa nousemaan

mutta minä toivotan sosialidemokraateille mitä parhainta menestystä tämän asian eteenpäin viemisessä ja arabit järjestykseen ensimmäisenä

yhdyn kyllä täällä esitettyyn näkemykseen että sivistysvaltiolle on häpeä että meillä on paljusellejä olemassa

hallitus siirtää näin olennaiset asiat tulevaisuuteen toteamalla vielä lyhyen kappaleen lopuksi että ympäristönäkökohtien selvittäminen olisi tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa myöhemmässä vaiheessa kun eu tason ja kansalliset hankkeet ovat edenneet ja vaikutusten arviointi on mahdollista

elikkä siis toisin sanoen nyt tässä tilanteessa pitäisi tietysti aivan uudella tavalla reagoida jotta kuntien taseet korjautuisivat

mutta edelleen nyt kun etelä suomessa on niin paljon lunta kuin on joudutaan ehdottomasti talviruokkimaan sekä metsäkauriita että valkohäntäkauriita

elikkä toisin sanoen kun vaaditaan että saadaan omalla äidinkielellä asioida brysselissä niin kun ruotsin kieli on bryssel kieliä niin onneksi ei ole sitä ongelmaa että sinne jouduttaisiin uusi kieli ottamaan virallisten kielten joukkoon

arvoisa puhemies

piirainen on varmaan listalla siellä kärkipäässä mietittävänä olisiko sopiva innovaattori aalto yliopistoon tällaisissa ideoissaan

sitten tämä suomen tilanne

elikkä silloin kun oikeudenmukaista korvauspolitiikkaa harjoitetaan tämä näkökohta pitää myöskin ottaa huomioon ja se on ollut mielessä silloin kun riistavahinkolaki säädettiin

niin kuin täällä jo todettiin yhteisesti ed

vihreän eduskuntaryhmän mielestä nyt tiedetään ympäristöasioista aivan riittävästi jotta voidaan ryhtyä välittömästi konkreettisiin toimiin

nimikin on valkohäntäpeurasta muuttunut valkohäntäkauriiksi tässä

niin kuin sanottu tämä osoittaa luovuutta ja kun kalastuslakia parhaillaan uudistetaan ja se komitea istuu niin varmasti ottaa tämän arvioitavakseen koska on varmasti näistä ehdotuksista yksi kaikkein innovatiivisin

joka tapauksessa minusta pitäisi ehdottomasti nyt vihdoinkin tehdä sillä tavalla että hallitus oikeusministeriö asettaisi selvityshenkilön jonka erityisenä tehtävänä olisi selvittää ahvenanmaan itsehallintoalueen lainsäädännöllinen asema eu

mikä koskee uusiutuvia toimeliaisuuksia niin on aivan selvä että sitä toteutetaan kestävällä tavalla ja jos on sellaisista tuotteista kysymys jotka pilaantuvat nopeasti silloin joudutaan käyttämään taloudellisia ohjauskeinoja että se tarve pystytään tyydyttämään juuri tarvittavassa ajassa

nimittäin ensinnäkin nämä tuore elintarvikehankinnat

arvoisa puhemies

minä luen täältä hallituksen esityksestä ed

ja miksi aivan erikoisesti

paitsi että itse asia on fiskaalisesti tärkeä siinä on myöskin se että rikosten tekomuodot ovat tulleet yhä törkeämmiksi ja törkeämmiksi

oikeusasiamies paunion puuttumisen jälkeen ja hänen käsityksensä välittämisen jälkeen sosiaali ja terveysministeriölle toteutettiin yhtenäiset valtakunnalliset hoito ja laatusuositukset kroonista hengitysvajausta sairastaville potilaille esimerkiksi ja myöskin tuota hoitoa tehostettiin

lähiruoka voidaan ottaa yhdellä ainoalla edellytyksellä tavallaan tavoitteeksi sillä että sitä perustellaan erityisellä ympäristönäkökohdalla

nettoutuslain muutokset liittyvät ennen kaikkea selvitysjärjestelmien välisten yhteyksien huomioon ottamiseen sekä yöaikaisen selvityksen suojaamiseen ja selvitysjärjestelmässä tapahtuvan selvityksen suojan muuhun tehostamiseen tilanteessa jossa osapuolta kohtaa maksukyvyttömyysmenettely

on se aika hurja tilasto että siinä missä aikaisemmin oli lievempi tekomuoto voi olla viiva tällä hetkellä ja kaikki ovat törkeäksi luokiteltuja

mutta arvoisa ministeri kiinnitän erääseen asiaan huomiota

silloin kun on kysymys uusiutumattomista luonnonvaroista ja erikoisesti mineraalivaroista niin minä en oikein ymmärrä sitä että taloudellisilla kannustimilla jollakin tavalla kiihdytettäisiin näitten ehtyvien varantojen hyödyntämistä